lopuksi tähän tarkastusviraston vuosikertomukseen liittyvän tarkastusvaliokunnan mietintöön

ympäristövaliokunta aivan oikein muistuttaa siitä että tukijärjestelmienkin on huolehdittava myös maataloustuotannon säilymisen edellytyksistä

voisiko yksi mahdollisuus olla muun muassa se että nämä tarkastukset valvonnat kohdennetaan ennen kaikkea niihin kohteisiin joissa se riski on suurin ja byrokratiaa ja valvontaa muualle sitten vähemmän vai miten ministeri tätä pohtii

hallitusohjelmassahan muun muassa todetaan että hallitus seuraa nuorten viljelijöitten ja aktiivitilojen kannattavuuden kehitystä muun muassa maitotaloudessa ja ryhtyy tarvittaessa toimintaedellytykset turvaaviin toimenpiteisiin

toki on todettava sama mikä täällä muissakin puheenvuoroissa on jo todettu että maatilojen kriisiin nähden nämä käytettävät määrärahat ovat kovin vaatimattomia ja tämänkin myötä on tietysti tärkeää että nämä tuet pystytään maksamaan mahdollisimman pikaisesti

neuvoston maaseutuasetuksen muutoksen jälkeen on mahdollista päättää kansallisesti otetaanko käyttöön tällainen mahdollisuus jättää tuen vähennykset tietyissä tapauksissa toimeenpanematta

jos me tätä kokonaisuutta ajattelemme muun muassa ruoan puolelta tai energian puolelta niin karkeasti ottaen maaseutuhan on keskeisin tuontia korvaava mahdollisuus siis ruoan tuonnin vähentämisessä energian tuonnin vähentämisessä ja niin poispäin

hän myös kysyy miksi kuntien pitäisi suoriutua näin painavista tehtävistä kun tällaisille tehtäville tarpeeksi iso kunta on tehoton moniin muihin kunnan tehtäviin

arvoisa puhemies

tosiaan valiokunta täällä ehdottaa päätösehdotuksessaan että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton

ympäristötoimenpiteittenkin osalta suuri riski piilee siinä että kannattavuudeltaan heikko maatalous sinnittelee toimeentulonsa rajoilla minimoidessaan tuotantokustannuksiaan jolloin tarpeellisetkin ympäristötoimenpiteet saattavat jäädä toteutumatta

muutoin sitten tämä yksi suuri yksityiskohta josta aika paljon käytiin keskustelua ja edelleenkin osittain käydään keskustelua eli tuo imfn mukaantulo tähän rahoituskokonaisuuteen vakautuskokonaisuuteen

suomen pitää olla biotalouden mahtimaa monella tavalla se on ihan selvä asia

nyt ollaan sitten menossa aivan toiseen suuntaan

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lakien vaikutusarviointeja käsittelevän yksikön perustamiseksi ja ottaa huomioon edellä mietinnössä esitetyt kannanotot asiaa koskien

kaikki jotka tämän lakiesityksen lukevat voivat todeta että lakiesitys todellakin toimii aivan päinvastoin kuin hallitusohjelmassa on kirjattu

meillä on erittäin mittavat raaka aineresurssit muun muassa metsissämme metsissä jotka ovat myös valtava hiilinielu vaikka myös kansainvälisissä neuvotteluissa hallitus on mennyt muuta sopimaan

kun hallitus tässä turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossaan korosti hyvin vahvasti tätä pohjoismaista yhteistyötä niin tietysti olisi hyvä että vähitellen alkaisi myös sitten selvenemään mitä sillä pohjoismaisella yhteistyöllä kaiken kaikkiaan tarkoitetaan

ministeriöt ovat myös pyrkineet ottamaan entistä enemmän tulevan rakennerahastokauden aluekehittämiseen kuuluvia varoja omaan päätösvaltaansa ja samalla ne lisäävät vielä omaa ohjausvaltaansa aluekehittämiseen liittyen kumppanuussopimuksen sisältöjen myötä

mutta kuten edustaja kivirantakin täällä sanoi maatilojen kriisi on niin syvä että tällä kriisituella ei mitään isoa myönteistä ratkaisua tulla saamaan aikaiseksi ja sen myötä on kyllä tavattoman tärkeää että näille pahoin velkaantuneille tiloille pyritään hakemaan myös muita erillisiä ratkaisuja jatkossa

pidän tätä kyllä erinomaisen hyvänä näkemyksenä ja esityksenä ja toivon että tässä todella tähän suuntaan edetään

arvoisa puhemies

puusta valmistetut tuotteet ovat myös pitkäikäisiä hiilivarastoja siksikin puurakentamiseen ja kehittämiseen tulisi panostaa puuenergian lisäksi erittäin voimakkaasti

edelleen tämän lain perusteluissa otetaan tästä esimerkki ja todetaan

eli on äärettömän tärkeää että se on mukana

puolustuspolitiikan osalta nimenomaan puolustuspolitiikan osalta itse ajattelin ja ajattelen niin että uskottavan puolustusyhteistyön keskeisenä lähtökohtana tulisi tietysti olla uskottava sodanajan käytettävyys eli siis mahdollisen hyökkäyksen aikana pitää olla käytettävissä yhteinen hyökkäyksentorjunnan suorituskyky

on siis kaiken kaikkiaan selvää että hallitus ja ministeriöt pyrkivät monin tavoin estämään alueitten päätösvallan lisäämisen eli siis alueitten itsensä kehittämisen

edelleen olen vakaasti sitä mieltä että tämä esitetty järjestelmä on koko euroopan kannalta äärettömän tärkeä

täydentävien ehtojen laiminlyöntiä voitaisiin pitää vähäisenä esimerkiksi sellaisessa tapauksessa jossa viljelijä on perustanut keväällä hyvin pienen lantapatterin hevosen kuivikelannasta mutta on laiminlyönyt ilmoituksen tekemisen kuntaan ja tämä on havaittu valvonnan yhteydessä

kun selaan tätä strategiaa puun monipuolisen käytön kehittämiseen puurakentamiseen tässä ei juurikaan ole kiinnitetty huomiota

tähän pöystin arvioon on syytä yhtyä

mielenkiintoista on myös hänen haastattelunsa viimeinen kappale jossa hän toteaa että on sääli että maakuntapohjainen malli johon olisi helppo sisällyttää suora demokratia ja perustuslaissa turvattu asukkaitten itsehallinto on leimautunut yhden ainoan puolueen malliksi

jatkossa onkin välttämätöntä että kehitetään alueellisen hallinnon kansanvaltaisuutta vahvistetaan maakuntaliittoja ja niitten asemaa

mistä se johtuu

tarvitaan pitkäjänteistä uskottavaa päätöksentekoa johon liittyy myös tämä ministerin ja monien muitten mainitsema tukien maksatuksen aikataulutus

monet asiantuntijat ovatkin todenneet että kustannushyöty suhteen osalta yhdyskuntajätevesien puhdistustehon nostaminen on moninkertaisesti vaikuttavampaa kuin haja asutusalueitten paljon puhuttu jätevesijärjestelmien korjaaminen ja rakentaminen joka sekin on äärettömän tärkeää

jos puolustuspolitiikassa lähtökohtana on tämä mihin edustaja kanerva esimerkiksi omassa puheenvuorossaan ilmeisesti vähän viittasi niin tietysti tässä tilanteessa tässä tapauksessa tämä yhteistyö pohjoismaitten kesken tulee olemaan monella tavalla aika rajallinen

kyllä tämä kaiken kaikkiaan on yksi esimerkki siitä kuinka tavattoman byrokraattista tämä meidän maatalouspolitiikan lainsäädäntö voi olla

aluekehityksen ja kansanvallan edistämisen kannalta paras vaihtoehto olisi että kuntien ja valtion välissä olevaa ja välttämättä tarvittavaa hallintoa kehitettäisiin yhtenä kokonaisuutena tarkastellen sekä valtion että paikallis ja aluehallinnon tehtäviä ja niiden keskinäistä työn ja resurssienjakoa

näitten haja asutusalueitten jätevesijärjestelmien osalta tietysti on nyt tärkeää ja oleellista että asetusta niitten osalta tullaan vähän muuttamaan ja hakemaan asetuksen muutoksen kautta järkevää toimintamallia haja asutusalueitten jätevesijärjestelmien korjaamiseen

en yhtään ihmettele jos viljelijät ovat kovin kovin tuskastuneita tähän säädösviidakkoon ja tähän byrokratiaan

viime kaudella te kuitenkin teitte kaiken mahdollisen sen eteen että metsätilojen sukupolvenvaihdosten veronhuojennusta ei saatu lävitse vaikka te istuitte hallituksessa

muissa pohjoismaissa ja pääosin kaikissa eu jäsenmaissa on kansanvaltainen aluehallinto vastaamassa yksittäistä kuntaa ja suurempaa väestöpohjaa edellyttävistä tehtävistä

on todella toivottavaa että maa ja metsätalousministeri ja ministeriö ja eduskunta hyvin voimallisesti tähän maatalouden turhaan byrokratiaan alkavat paneutua ja pyrkivät sitä poistamaan ja näin olen toki ymmärtänyt myös ministerin pyrkivän tekemään

eli näyttää siltä että nykytavoin kaiken kaikkiaan tilanne ei vakaudu ja siksi näiden vastuitten ja riskien kasvattamista on aika vaikea hyväksyä

nyt teiltä edelleen nousee aina silloin tällöin näitä ajatuksia muun muassa tähän metsien kiinteistöveroon tai metsätilamaksuun liittyen

aivan lopuksi

kun nyt joka tapauksessa pankit ja valtiot ovat aika kiinteästi sidoksissa toisiinsa tämän pankkikriisin hoidossa niin financial timesilla näyttää olevan selvä ohje europäättäjille

on myös selvää että alueitten kehittämisen kannalta aluejaotukset vaativat yhdenmukaistamista ja sitä etteivät hallintoalueet tule maantieteellisesti liian suuriksi

näiden perusteella kunnilla ei ole edellytyksiä täyttää niille kuntarakennelaissa esitettävää selvitysvelvollisuutta ja tämä sama koskee myös eduskuntaa

eihän nyt tämä neuvottelutilanne ole millään tavalla viite siihen että tätä yleistä eun maatalouspolitiikan periaatetta halutaan horjuttaa

lehti toteaa että espanjan tilanne on vielä hallittavissa mutta kriisin lopullinen ratkaisu vaatii pankkikriisin ja valtioitten velkaongelman välisen yhteyden katkaisemista

on syytä huomata että muun muassa ely keskusten rooli pitkien etäisyyksien ja harvojen toimijoitten maakunnissa korostuu aivan eri tavalla kuin monilla suurilla eteläsuomalaisilla alueilla

tähän uudistuskokonaisuuteen sisältyy tällä hetkellä niin suuri joukko ongelmia ja epäselvyyksiä ettei täälläkään ole vielä sitä informaatiota jota oikeuskansleri ratkaisussaan edellytti

arvoisa pääministeri näettekö että tämä on tehtävissä

liian suuret hallintoalueet muun muassa ely keskusten osalta väistämättä vaarantavat alueitten tasapuolisen kehittämisen toiminnan keskittyessä yhä selvemmin vahvoihin kasvukeskuksiin

tämä käsillä oleva esitys epäilemättä selkeyttää kuten monessa puheenvuorossa on täällä jo todettu nykyistä sekavaa kauppojen aukiolosääntelyä ja joustavoittaa aukiolomahdollisuuksia vastaamaan paremmin asiakkaitten tarpeeseen

näiltä pohjilta mielestäni hallintovaliokunta ei voi myöskään nyt käsittelyssä olevaa kuntarakennelakia saattaa loppuun

on myös erittäin myönteistä se että esitys voi pohjautua suomen kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton väliseen sopimukseen

edustaja heinosen puheenvuoro on monellakin tavalla arvokas puheenvuoro

päätösvallan keskittymisen vastapainoksi suomessa valtaa ja vastuuta on siirrettävä entistä enemmän keskushallinnosta paikallis ja aluetasolle jotta kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja eunkin korostama läheisyysperiaate voisivat aidosti toteutua

tämä liittyy siihen että meidän todella on kuitenkin mietittävä sitä pystyykö todella eduskunta edustaja heinosen esittämällä ja arvioimalla tavalla puuttumaan siihen mitä asetusten takana kaiken kaikkiaan on

on tietysti aivan selvä asia että tämän lakiesityksen muutoksella nostetaan totta kai asuntojen ostokustannuksia mutta ehkä pitkällä juoksulla kuitenkin tämä etenee niin että tällä ei mitään hirvittävän suurta vaikutusta asuntokaupan kokonaisvolyymiin ole

on myös nähtävä se että aukioloaikojen laajennus tarjoaa mahdollisuuden tehostaa kaupan ja teollisuuden logistiikkapalveluja ja lisätä sitä kautta kustannustehokkuutta

totta kai se vaatii eduskunnalta eduskunnan valiokunnilta suurta viitseliäisyyttä mutta väitän kyllä että esimerkiksi jossain tämän päivän euhun rajusti sidoksissa olevassa suomalaisessa maatalous ja maaseutulainsäädännössä on niin tavattoman paljon asetuksenantovaltuuden takana olevia asioita että eduskunnalla ei käytännössä kyllä tosiasiallisesti ole juurikaan siihen puuttumisen mahdollisuutta

eli lähden siitä että kyllä julkisen vallankäytön ja sen legitimiteetin on rakennuttava alhaalta ylöspäin ei päinvastoin

arvioitaessa edelleen tätä esitystä keskiöön nousee tietysti muun muassa asiakkaitten palveluitten tarve muuttuvassa toimintaympäristössä ja pienten ja erityiskauppojen näkökulma

mutta kun nyt varainsiirtovero nousee esityksen esittämällä tavalla ja samaan aikaan myös pienennetään asuntolainojen korkovähennysoikeutta niin totta kai näillä on tietynlaisia yhteisvaikutuksia ja nimenomaan kielteisiä yhteisvaikutuksia kiinteistökauppaan jollakin aikatähtäimellä

toki korostan sitä ettei kauppoihin kenenkään ole pakko mennä esimerkiksi sunnuntaisin mutta emme tietenkään tiedä tai tunne sitä miten asiakkaitten ostoskäyttäytyminen tulee näitten muutosten myötä muuttumaan

kuvittelisin näin että epäilemättä tämä tulee myös lisäämään vuokra asuntomarkkinoita mikä vastaavasti taas nostaa vuokran tasoja ja totta kai se vaikuttaa esimerkiksi kiinteistösijoittamiseen omalla tavallaan

nopeasti ajatellen tämä osakkeisiin liittyvän velkaosuuden huomioiminen tuntuu aika lailla kohtuuttomalta

on pakko tunnistaa että kun monille pienille kaupoille sunnuntait ovat tähän saakka olleet suuri mahdollisuus pitää kauppa pystyssä yrittäjävoimin pyörittäen tämä muutos saattaa vaarantaa tällaisten kauppojen toimintaedellytykset

se korottaa verotasoa ja taitaa kyllä myös käytännössä olla aika iso ongelma itse asiassa siinä kaupantekohetkellä tavalla jota tässä lakiesityksessä ei itse asiassa ole huomioitu juuri millään tavalla

on tärkeää että tämä tulee jatkossa toistumaan myös vaalikausittain eli vaalikausittain annetaan aina uusi selonteko

olen keskustellut muun muassa keskisuuren kaupan kauppiaan kanssa joka arvioi oman liikevaihdon laskevan tämän muutoksen myötä toistasataa tuhatta euroa joka hänen kaupassaan tarkoittaa yhden työntekijän työpaikan lopettamista jos näin tapahtuu

meillä on ollut oikein hyvä keskustelu tässä eduskuntakäsittelyn pohjaksi

nythän siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja on tärkeää että tätä strategiatyötä nyt sitten tehdään sen ohjeistuksen ja niitten näkemysten perusteella mitä eduskunta täällä tulee jatkossa tästä selonteosta lausumaan

esityksessä mietityttää myös se että tämä toisi eri sijoituskohteet asunnot kiinteistöt kontra muiden alojen sijoitusosakkeet erilaisen kohtelun piiriin

tuossa valtioneuvoston selonteossa on kuvattu elintarviketurvallisuuden nykytilaa erinomaisen hyvin mutta myös tulevaisuuden muutostekijöitä erinomaisen hyvin

siitä tietysti tulee sitten ihan loppuun puhemies ajatus mieleen että onko verotus tämän muutoksen jälkeen enää neutraali eri kohteille

sinällään mielenkiintoista oli se että kun ryhmäpuheenvuorossa esitin parlamentaarista neuvottelukuntaa tämän työn eteenpäin viemiselle ja vaalikausien yli linjaamiselle niin täällä yhdestäkään oppositiopuolueesta ei tullut sille tukea ja siitä varmaan jotain johtopäätöksiä on syytä tehdä

tuo selonteko kaiken kaikkiaan ja siinä esitetyt tavoitteet ovat monella tavalla erinomaisen tärkeitä suomen nykyisen erinomaisen elintarviketurvallisuustason ylläpitämiseksi

kaiken kaikkiaan on siis erittäin ongelmallista arvioitaessa myönteisiä ja kielteisiä puolia ettei talousvaliokunta ole kuinka tietysti olisikaan saanut yksiselitteisiä arvioita uudistuksen vaikutuksista eri osapuolille

elintarvikkeitten turvallisuus kokonaisuutena on suomessa kuten täällä on jo monessa yhteydessä todettu kansainvälisestikin vertailtaessa erittäin korkealla tasolla

nämä ovat meille koko kansantalouden kannalta tärkeitä koska totta kai maatilojen osalta merkittävä osa tuloista tulee sieltä mutta myös sitä kautta että me pystymme kotouttamaan sitten merkittävän osan jäsenmaksuista tänne

tästä korkeasta turvallisuustasosta on syytä kiittää suomalaista poikkeuksellista laatuketjuajattelua jossa laadunvarmistus toimii alkutuotannosta kuluttajalle saakka

ministeri mitkä ovat nyt eun tasolla tavallaan ne pääkysymykset joihin eu tason ohjelmakausikeskustelu nyt sitten kulminoituu tulevina aikoina

siksi onkin syytä hyvin vahvasti yhtyä talousvaliokunnan ensimmäiseen lausumaehdotukseen selontekomenettelystä ja reagoinnista selonteon myötä

tähän valiokuntakin näyttää kiinnittäneen huomiota todeten aivan oikein sen että korkea elintarviketurvallisuus raaka aineitten ja tuotteitten hyvä hygieniataso ei käytännössä näy alkutuotteitten parempina hintoina esimerkiksi moniongelmaisina pidettyihin tuontituotteisiin verrattuna

mutta on syytä myös hyvin vahvasti huomioida valiokunnan yksi huomio täältä mietinnöstä jossa valiokunta toteaa että laajentuva liikkeiden aukiolo saattaa edellyttää myös yhteiskunnan taholta lisätoimia

eli on välttämätöntä huomioida ja seurata millä tavalla nämä muutokset kenties lisäävät tarvetta henkilökunnan päivähoitotarpeisiin julkisen liikenteen palveluihin ja niin edelleen

aivan aluksi ihan rakentavassa hengessä on todettava että tässä kuntauudistustyössä on tehty erittäin paljon virheitä virheitä joista valitettavasti on tainnut syntyä myös korvaamatonta vahinkoa suomalaisille kuntalaisille ja demokratiaan perustuvalle suomalaiselle kuntajärjestelmälle

tässä tietysti tullaan myös kaupan rooliin ja asemaan johon siihenkin on täällä eri puheenvuoroissa viitattu ja todettu se että kaupan asema suomessa markkinoilla on monellakin tavalla kohtuullisen tai ehkä kohtuuttoman voimakas

on myös erittäin tärkeää että valiokunta liitti mukaan toisen ponnen jolla edellytetään riittävien määrärahojen varaamista haja asutusalueen kyläkaupan investointitukeen

oma lukunsa näiden virheiden listassa on ollut tietysti se että on lähdetty runnomaan kuntakarttaa uusiksi hyvin poliittisin tarkoitusperin poliittiseen hallitusylivoimaan uskoen ilman parlamentaarista valmistelua

arvoisa puhemies

on aivan välttämätöntä että pyrimme omalta osaltamme poliittisessa päätöksenteossa tekemään kaikkemme että kyläkaupoilla on toimintaedellytykset

arvoisa puhemies

mutta joka tapauksessa puhuttaessa hygieniatasosta on selvää että korkeasta hygieniatasosta syntyy kustannuksia jotka hintatasossa tulisi huomioida

mutta näitten uudistusten keskellä en oikein hyväksy sitä että sanotaan että aluehallinnon uudistus olisi jotakin puuhastelua

he pitävät hyvin ongelmallisena sitä että uudistusta valmistellaan vain hallituspuolueitten poliittisessa ohjauksessa koska tiedonanto lupaa ainoastaan kuntalain valmisteluun parlamentaarisen seurantaryhmän

jos laki tulee nopealla aikataululla voimaan ehditäänkö käytännössä tehdä muun muassa lain edellyttämissä aikatauluissa esimerkiksi henkilökunnan työvuorolistat

hallituksen leikkaamien määrärahakehysten johdostahan käynnistyi tämä poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmas vaihe eli pora kolmonen jonka pohjalta tämä nyt käsitteillä oleva lakiesitys kaiken kaikkiaan on sitten tehty jossa esitetään muun muassa liikkuvan poliisin lakkauttamista

mutta tietysti on myös selvää että vaikka esimerkiksi alkutuotannon korkea hygieniataso on tärkeä se on välttämätön niin vaadittavien toimenpiteitten tulee kuitenkin olla tarkoituksenmukaisia niin että kustannuksia ei lisätä tarpeettomilla kohtuuttomilla vaatimuksilla

kuntauudistus kuitenkin on niin tärkeä yhteiskunnallinen kokonaisuus että sen onnistunut toteuttaminen vaatisi kuntien ja kuntalaisten tuen lisäksi laajan poliittisen yhteisymmärryksen

se että kuntauudistus linjataan hallitusohjelmassa yhdellä virkkeellä kuntakuuleminen on sitä sun tätä ja kokonaisuudesta annetaan tiedonanto eduskunnalle ei todellakaan riitä poliittiseksi perustaksi

arvoisa puhemies

eli kyllä minä näen sillä tavalla että meidän on kuitenkin mentävä nytten eteenpäin niin sote uudistuksessa kuin aluehallinnon uudistuksessa sillä aikataululla minkä hallitus on määrätietoisesti asettanut

hallitus näyttää kuvittelevan että tällä kotihoidon tuen leikkauksella parannettaisiin automaattisesti naisten asemaa työelämässä mutta eihän se missään tapauksessa näin ole

en ehtinyt tuossa tarkistaa mitä kaikkea me olemme nyt hallintovaliokunnassa näistä budjettiasioista käyneet kaiken kaikkiaan lävitse mutta sanoin tuossa debatissa että ministeri holmlundin viimeisten kehysten jälkeenhän näitä kehyksiä leikattiin laskettiin aika tavalla

elintarviketuonti on selvästi kasvussa ja yhdynkin valiokunnan mietinnön näkemykseen että tuonnin kasvu kaiken kaikkiaan lisää merkittävästi elintarviketurvallisuuden riskejä

tässä tiedonannossahan näyttää olevan kyse vain hallituksen ilmoittamasta suunnitelmasta ja aikeesta millaisen esityksen ja milloin se aikanaan tulee antamaan ja millaisia valmisteluja on vireillä tai tullaan käynnistämään

minä uskon että kaikki puolueet näkevät aivan samalla tavalla sen että meidän pitää turvata kuntapalvelut

mutta kysymys nyt on ennen kaikkea siitä minkälaiset keinot näitten palveluitten turvaamiseen kuntapolitiikassa tarvitaan ja haetaan